voidaanko jo virkaan nimitetyn virkamiehen velvollisuuksiin puuttua näin radikaalisti ja yksipuolisesti kysyy lausunnossaan muun muassa aliupseeriliitto

suomen kansallinen etu olisi torjua turvallisten maiden läpi tulleiden turvapaikanhakijoiden maahantulo jo rajalla

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunnan mietinnön mukaan tämä vastaa pitkälti muita suomen neuvottelemia kahdenvälisiä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista koskevia sopimuksia kuten tässä lukee

ensimmäinen teko olisi toki näille arabivaltioille jotka piirittävät israelia tunnustaa israelin olemassaolo ja sitä ne eivät tee koska siellä on uskonnollinen ideologia taustalla

käytäntö tosielämässä on kuitenkin se että järjestöt eivät saa niitä jatkumaan yhtään hanketta elleivät ne saa sinne kuntaa mukaan rahoittajaksi tai saa tulorahoitusta myymällä sitä palvelua tai kolmantena vaihtoehtona tee vapaaehtoisesti aitona kansalaisjärjestötoimintana sitä tehtävää jatkossa

puolustusvoimien henkilöstö on lähtökohtaisesti sitoutunut palvelemaan suomen turvallisuutta ja heitä tulee kuunnella tarkalla korvalla valiokunnan käsittelyssä

olen hiukan huolestunut siitä että täällä salissa yksi hallituspuolueen edustaja puhui siitä että kansalaisten hyvin tuntemaa vaalilakia ei kannata muuttaa mutta oikeastaan sille ei mitään perustelua löytynyt ja sitten siitä että vedetään kesken kaiken pois tämä sillä perusteella ministeri puhui siitä että monimutkainen vaalilaki olisi tullut

näin me lähettäisimme viestin tänne pyrkiville ettei suomi ole se luvattu maa jonne pyritään ainoastaan paremman elintason toivossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olisin vähän kyseenalaistanut edustaja eestilän puheenvuoroa siitä että venäläisten kiinteistöjen hankinnassa suomesta on kysymyksessä lainausmerkeissä suomalainen vientituote jota ei saisi vaarantaa tämänkaltaisilla lakialoitteilla tai keskusteluilla

itse olen vastannut noin kymmenen raha automaattiyhdistyksen hankkeen rahoituksen toimivuudesta ja niistä hommista ja tiedän sen mitä se käytännön tasolla on

edustaja andersson kuitenkin asiahan nyt on niin että kyllähän meidän täytyy asiaa katsoa kokonaisuutena kun me yhdessä euroopan unionina yritämme ratkaista sitä palestiinan ongelmaa ja kriisiä esimerkiksi tukemalla heitä ja antamalla heille kehitysapua ja varoja

thl antoi ennen rokotuksia asiantuntija arvion että sikainfluenssarokotteen voivat ottaa turvallisesti sekä raskaana olevat naiset että pienet lapset

suomen turvallisuus on ykkösasia ei epämääräisiin kansainvälisiin avunpyyntöihin osallistuminen

mikäli maamme päättäjät vaivautuisivat hiukan ottamaan faktoista selvää eivät he heti olisi tuomitsemassa israelia tapahtumista joissa myös oma maamme toimisi samoin mikäli se joutuisi jatkuvan terrorin kohteeksi

se maa kuuluu juutalaisille ja se ollaan hyväksytty aikanaan toisen maailmansodan holokaustin jälkeen joten siitä lähtökohdasta asiaa pitää tarkastella ja yrittää löytää toki ratkaisu siihen palestiinalaisten kriisiin mikä siellä tällä hetkellä on

emme varmasti

minun mielestäni on pöyristyttävää ettemme me uskalla suomessa ajaa suomalaisten etua riippumatta siitä mitä mahdollisesti joku muu ajattelee

pieni ja keskisuuri järjestö kun hakee raha automaattiyhdistykseltä avustusta niin se ei välttämättä enää hae sitä avustusta sen mukaan mitkä sen järjestön toimintakenttä ja näkyvyys ovat vaan se hakee rahoitusta sen mukaan miten se olettaa että jatkossa ministeriö myöntää sen rahoituksen ja nytten tälläkin hetkellä raha automaattiyhdistys ja tämä valtioneuvoston porukka

on kuitenkin hyvin selkeää se että jos varoja ei välttämättä käytetä sen väestön hyvinvoinnin edistämiseen niin silloinhan meidän tulisi muuttaa omaa poliittista suhtautumistamme siihen kuinka se raha sinne kanavoidaan ja kuinka se apu sinne toimitetaan

eikö tämänkaltaiseen toimintaan pitäisi saada jonkunnäköinen säädös jotta olisi riittävä tuki kouluissa

neurologi partisen mukaan pandemrix rokote ei kelvannut yhdysvaltojen viranomaisille mahdollisesti siksi että rokotetutkimus oli puutteellinen

mitä tulee edustaja aallon mainitsemaan sokeaan fundamentalismiin niin kyllä tämä nyt oli aika absurdi väite että täällä kukaan muu ei osaa lukea tai seurata mediaa tai seurata tilanteita tai esimerkiksi ole käynyt maassa

elikkä tämä monella järjestöllä vie sen toimintavapauden siihen suuntaan että enää ei se ruohonjuuritason ennalta ehkäisevä ennakointi vastaa sitä tarvetta mikä siellä kentällä on vaan se vastaa sitä tarvetta mitä rahoittaja haluaa

edustaja elo ja minäkin olemme hyvin paljon käyneet ja tunnen molemmilta alueilta olevia henkilöitä elikkä kyllä nämä meidän arviomme näistä tilanteista perustuvat aivan tosiasioihin

tällainen saarto on kansainvälisten lakien mukainen ja tällöin esimerkiksi mitkään laivat eivät saa rantautua eivätkä tulla satamiin eivät siviili eivätkä sotalaivat

millä keinoilla aiotaan varmistaa suomalainen laadukas rokotetuotanto jatkossa ettei vastaavanlaisia tapaturmia tapahtuisi

muun muassa petsamo viipurin lääni ja puolet karjalasta ovat semmoista aluetta mistä ei voi ostaa yhtään mitään joten kyllä tätä keskustelua tulee käydä suomen ja venäjän välillä muullakin tavalla kuin pelkästään presidentin kautta mikä ei ole johtanut tällä hetkellä yhtään mihinkään

heitän esimerkin

lahdessa oli aikanaan ehkä kymmenisen vuotta sitten semmoinen hyvä hanke kuin löydä timantit hanke johon he yrittivät raha automaattiyhdistykseltä saada rahoitusta

tässä nyt ei ole tarkoitus tämän euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kertomuksesta puhua pelkästään lähi idän ongelmasta mutta nostin asian esille siksi että meidän ei pidä ylikorostaa jotain asiaa ikään kuin me täältä käsin näkisimme missä se ongelma on koska sitä ongelmaa itse asiassa ei taida nähdä tällä hetkellä kukaan kokonaisuudessaan

he hakivat useina vuosina rayltä avustusta auttaakseen huumeäitejä saadaksen vieroitukseen ja kuntoutukseen ja tukeakseen tässä raskauden aikana ettei käytä huumeita kun odottaa vauvaa

arvoisa puhemies

edustaja ben zyskowicz ohjasti selkeästi nyt kansalaisia siten että tehkää sen kaltaisia lakialoitteita että ne ovat hallitusohjelman mukaisia jotta niillä on menestystä

toinen merkittävä tekijä kuitenkin on liian raskas ja tehoton julkinen sektori jonka osalta välttämättömiä uudistuksia lykättiin viime hallituksen aikana vuodesta toiseen

mutta moni pieni järjestö on tämmöinen ne elävät aikaansa edellä ja heitä ei saisi unohtaa tukipolitiikassa siten että annetaan rahaa vain niille joilla on erittäin hyvännäköiset hakemukset tai hyvännäköinen organisaatio ja vahva hallinto taustalla

toivoisin toki että meiltä löytyisi tässä salissa joustovaraa vaikka tulisikin ennalta arvaamattomia lakialoitteita jotka kuitenkin palvelisivat suurta ihmisryhmää

ja sitten meillä julkisissa hankinnoissa on hyvin tyypillistä se että alihankkijoina tai jopa urakoitsijoina on yrityksiä jotka on kolme kuukautta sitten perustettu

suomessahan ei ole ollut mitään ongelmia näissä vaalilautakunnissa tähän saakka esimerkiksi vilppiepäilyn johdosta tai jonkun muun sellaisen toimenpiteen johdosta jotta tämä hallituksen esitys olisi erityisen välttämätön

eihän tällainen menettely ole mistään kotoisin että se tilaaja vaikka talon rakentaja joutuu itse ottaman sen riskin sen takia että yhteiskunta ei tue häntä millään tavoin millään lainsäädännöllisillä keinoilla sen riskin pienentämisessä esimerkiksi siten että siellä olisi sanktioitu näitten henkilöitten korvausvastuu vaikka rakennustarkastajan osalta että jos ei kerran tarkasteta kohteita niin silloin siitä myös maksetaan

suomalaisesta työstä on saatava kannattavaa ja suomessa toimiville yrityksille on luotava taloudellisesti kannustava ilmapiiri

monia hyviä lakialoitteita on tehty myös opposition ja hallitusjäsenten kautta mutta kun ne eivät ole hallitusohjelmassa niin niillä ei ole menestymisen mahdollisuutta

siinä mielessä haluan tällä lailla pragmaattisesti pohtia tätä asiaa millä tavalla nyt ehdokkaasta ja omaisesta tehdään jäävi tai jääviysongelma koska sitä ongelmaa ei aikaisemmin ole ollut

kannustankin siihen suuntaan että pidetään huoli siitä että me pidämme niitä hengissä ja myös lisäämme heidän toimintaedellytyksiään ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa parantaa heikommassa asemassa olevien hyvinvointia

suuri vastuu on työnantaja ja työntekijäjärjestöillä jotka voivat omalta osaltaan luoda edellytykset rakentavalle yhteistyölle josta viime kädessä hyötyvät kaikki

mutta toivoisi että tämän kaltainen ajattelutapa pikkuhiljaa alkaisi muuttua koska muuttuuhan täällä moni edustajakin uudeksi edustajaksi ja tulevaisuudessa kaikki sellaiset hyvät lakialoitteet mitkä palvelevat suomen kansalaisia tulisivat menestymään

toisin kuin edustaja elo mainitsi että hän itse vaalilautakunnassa ollessaan kokee kiusausta laskea omia ääniä niin itse en ainakaan kokenut kun kuntavaaleissa olin koska siitähän pystyttiin ohjaamaan se tehtävä toiselle henkilölle

lopuksi haluan vielä todeta sen että perussuomalaiset haluavat kiittää kaikkia suomalaisia ymmärryksestä siitä että valtiontalous on huonossa tilanteessa tällä hetkellä

välttämättömiä uudistuksia on tehtävä ja me teemme ne jotta me säästämme lapsemme tulevaisuudessa niiltä leikkauksen aiheuttamilta haitoilta jos me joudumme velaksi kasvattamaan nämä

siinä mielessä olen huolissani kuten moni ehdokas on sanonut siitä että joillakin paikkakunnilla on niin vähän niitä henkilöitä että ehdokkaat itse ovat ne ainoat jotka laskevat ääniä monessa paikassa koska ei ole käsiä ja jalkoja siihen tehtävään

arvoisa herra puhemies

haluamme erityisesti turvata eläkeläisten ja kaikkien valtiolta tukea saavien tilanteen ja siinä mielessä me kyllä pidämme huolen siitä että tasapainoisesti tehdään myös nämä kipeät leikkaukset

edustaja viitanen ja edustaja lindtman te puhuitte paljon näiden työpaikkojen luomisen puolesta ja siitä kuinka sdp esitti että nämä vaihtoehdot toisivat niitä työpaikkoja ylipäätänsä koko puheen sävy on se että hallitus ei onnistu missään tavoitteessaan

arvoisa puhemies

home ja sisäilmaongelmat ovat kuitenkin sen verran suuria nämä ongelmat aiheuttavat terveyshaittoja siinä määrin että ne uhkaavat jopa kansanterveyttämme

joidenkin tutkimuksien mukaan jopa kaksi kolmasosaa näistä lapsista menettää yhteyden toiseen vanhempaan kokonaan tai osittain

kysyisinkin ministeriltä

ei sillä kolmikannalla niitä työpaikkoja yksistään synnytetä mistä te puhutte jatkuvasti

sehän on nähty nyt jo näissä työmarkkinaneuvotteluissa että sosialidemokraatit ovat jostain syystä pelanneet itsensä semmoiseen välimaastoon siihen että sitä sopimusta ei haluta synnyttää ilman kovaa työtaistelua

kysymys kuuluukin

perussuomalaisethan eivät ole leikkaamassa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysapua

toinen asia on se että emmehän me tienneet vielä viime vaaleissa millainen talouden tilanne tai puhumattakaan mimmoinen maahanmuuttokriisi on edessä tämän hallituskauden aikana

hän ehti poistua mutta sen verran jäin vielä pohtimaan sitä en saanut vastausta siihen voimmeko me yksipuolisesti vetäytyä tästä ottawan sopimuksesta vain ilmoitusluontoisesti

sitä me kannustamme käyttämään koska se on läpinäkyvää ja tehokasta ja hyviä tuloksia aikaansaava mutta vastaavasti kahdenkeskinen ja kolmenvälinen työ on tehotonta

jos me olisimme tämän tienneet niin luulen että ne suuntamerkit olisivat olleet aivan toisenlaiset niin vaaleissa meillä kaikilla puolueilla kuin hallitusneuvotteluissa

onko millään tavalla mahdollista tarkistaa tätä ara asumisen sääntöjen muutosta tältä osin että tulisi huomioitua myös nämä henkilöt jotka siellä jonossa ovat jo vuosia olleet asuntoa odottamassa

nyt ollaan menty hallitusneuvotteluihin niillä sen hetkisillä tilanteilla eikä siitä voida perussuomalaisia yksin syyttää jatkuvasti mitä täällä on kuultu että me olemme kääntäneet takkia yks sun toinen päivä

tällä viikolla tässä salissa on paljon keskusteltu budjetin vaikutuksesta tavallisen veronmaksajan tai kunnan arkeen ja useasti on sanottu että ostovoima ei tule juurikaan heikkenemään

antakaa meille mahdollisuus edes jonkun aikaa tehdä tätä työtä ja katsotaan tuleeko se työllisyys paranemaan ja tuleeko tähän yhteiskuntaan jonkunnäköinen roti näiltä mainituilta aloilta

mutta kyllä tässä nyt semmoista venkoilua kuulee kun niin sdpssä kuin kokoomuksessa hallituksen jäsenet jotka ovat itse valiokunnan jäseniä sivistysvaliokunnassa puhuvat etteivät he muka tienneet tai saivat uutta tietoa

elikkä me haluamme näihin räikeimpiin epäkohtiin saada semmoista selkärankaisuutta että me tuemme niitten kautta jotta se apu menee aidosti perille

edustaja rossi nimenomaan kuvasi asian että ei ole kysymys siitä että me jollakin tavalla haluamme rajoittaa venäläisten tänne tulemista he tuovat tänne paljon verotuloja ja muita mutta kysymys on nimenomaan tästä vastavuoroisuudesta

täällähän keskustellaan varhennetun vanhuuseläkkeen ja osa aikaeläkkeen muuttamisesta ja aika useasti olen kuullut hallituksen edustajan suitsuttavan nuorisotakuuta jota annetaan tähän keinoksi jolla pidetään huoli myös nuorista

sen että tässä vaalien alla annetaan ihmisten ymmärtää että ikään kuin tässä joku valo tuli jostain yhtäkkiä kulman takaa ymmärrän niiden kansanedustajien osalta jotka eivät valiokunnassa istu mutta te jotka istuitte siellä valiokunnassa

arvoisa puhemies

edustaja brax mainitsi sen että kunnat ja valtio eivät voi suosia kotimaisuutta vähän sinnepäin hän sanoi sillä perusteella että joku kiertää veroja suomessa tämän kilpailulainsäädännön takia

kyllä tästä keskusteltiin ja väännettiin peistä niin paljon että sitä ei hyväksytty ennen kuin opiskelijat kiitos heille asettuivat barrikadeille ja laittoivat oman rumpunsa laulamaan

ihmettelen kyllä miten luullaan että näin vanhanaikaisilla toimilla nuorten syrjäytyminen ehkäistään jos samanaikaisesti leikataan muutama tuhat toisen asteen oppisopimuskoulutuspaikkaa eikä lisätä oppimispaikkoja nuorille

venäläisten kanssa kaupankäynti ei yleensä olekaan aina niin vapaaehtoista voitaisiinko näin sanoa sillä mehän tiedämme että venäläiset tekevät sen takia suomessa maakauppoja koska täällä on maa halpaa

tämähän on oiva esimerkki siitä että periaatteessa meidän lainsäädäntömme sallii ja mahdollistaa veronkiertämisen täällä koska moni yritys tietää sen että kuntien ja valtion on ostettava se kokonaisedullisin palvelu ja hyväksyttävä se tarjous

ensimmäinen kerta kun itse kuulen että kansanedustajat betonoivat edellisen eduskunnan tekemiä lakeja vaikka varsin hyvin tietävät sen että kun hallitus vaihtuu niin poliittinen linja ja lait muuttuvat